siksi olin erityisen voisi sanoa ihmeissäni siitä että muun muassa valiokunnan asiantuntijakuulemisissa valtiovarainministeriönkin edustaja joka esitteli tätä hanketta vertasi turvallisuusverkkotoimintoja osittain itellan toimintoihin ja siihen että onhan meillä yksityistetty postinkin toiminta miksemme voi turvallisuusverkkotoiminnankin tiettyjä palveluita yksityistää

onneksi meidän pienet ja keskisuuret yritykset ovat palkanneet sen verran lisää työvoimaa että työttömyysluvut eivät ole räjähtäneet käsiin

kun puhutaan oikeusministeriön hallinnonalasta en malta olla palaamatta tähän hallinto ja hovioikeuksien lakkauttamiseen jonka tässä edellä jo edustaja pirttilahti otti esille

lopuksi haluan nostaa esille jo täällä useissakin puheenvuoroissa esille nostetun aiheen että hallitusohjelma ei juurikaan anna lapsiperheille toivoa

osittain talouden haasteet johtuvat varmasti maailmantalouden ja euroopan talousongelmista mutta osittain kyllä kysymys on myös kotikutoisista ongelmista niin että olemme vuosien varrella luoneet byrokratiaa ja voisi sanoa sellaista tehottomuuttakin tänne suomeen joka on esteenä yritystoiminnan ja investointien syntymiselle

ja kun näillä useimmilla kunnilla ei ole vaihtoehtoista selvitysaluetta kun ne ovat ne yhdet ja samat naapurit on siis ainoastaan vaihtoehto joko selvittää sen naapurin kanssa tai olla ollenkaan selvittämättä ei vaihtoehtoisia alueita puhumattakaan siitä että sellaisia alueita jotka täyttäisivät hallituksen tavoittelemat rakennelain kriteerit siitä selvitysalueesta

nyt näyttää siltä että tuon kouvolan osalta käytettiin perusteena sitä että se keskitetään kuopioon jotta saadaan oikeudellista osaamista keskitettyä

hallituksen esityksen tavoitteet ovat sinänsä kannatettavia ja tarkoituksenmukaisia

nyt kuitenkin samalla perusteella olisi hallinto oikeus pitänyt keskittää rovaniemelle ja säästää siellä koska meillä on lapin yliopisto hovioikeus trafi ja muitakin oikeudellisia yksiköitä ja tämä olisi ollut erinomainen mahdollisuus vahvistaa tämmöistä oikeusklusteriajattelua

sen sijaan esityksessä valitut ratkaisut tavoitteiden saavuttamiseksi ovat väärät eivätkä edistä haluttujen tavoitteiden saavuttamista

valitettavasti näyttää siltä että suomi ja suomen talous on siinä tilassa että ikään kuin ajamme koko ajan käsijarru päällä ja nyt kun talouteen on tullut mutkia matkaan niin olemme sivuluisussa ja vielä näyttää siltä että tästä suomi bussista kuljettajakin on hyppäämässä vauhdista pois

ne ovat samoja intressejä korkeaa varautumista ja korkeaa tietoturvaa sisältävien toimintojen hajauttaminen eri organisaatioihin ja julkisten hallintotehtävien siirtäminen osakeyhtiömuodossa toimivalle yksityiselle palveluntuottajalle suomen turvallisuusverkko oylle

nämä yksiköt olivat oulussa ja rovaniemellä suurin piirtein samankokoisia joten tämä kokokaan ei kyllä käy mielestäni perusteeksi sille miksi juuri rovaniemi lakkautetaan

mutta onneksi useissa maakunnissa on nyt herätty ja lähdetty ajattelemaan niin että kun tarvitsee uudistaa rakenteita ja palveluiden tuottamista ei jäädäkään odottamaan sitä mikä tästä hallituksen mallista kenties tulee ja meneekö se läpi vaan on lähdetty rakentamaan omaan maakuntaan sopivaa mallia

haluaisinkin kysyä arvoisalta ministeriltä

mikä oli se todellinen syy miksi ei nyt tätä mahdollisuutta rakentaa rovaniemelle tämmöinen oikeusklusteri haluttu käyttää

kun kuuntelin täällä kehyskeskustelua ja valtiovarainministerin avauspuheenvuoroa olin erittäin hämilläni siitä kuinka hän väheksyi lapsiperheiden tämän hetken taloudellista ahdinkoa ja lapsilisien leikkausta

tällainen mallihan on lähdetty rakentamaan keski suomessa jossa poliittiset puolueet ja ryhmät ovat olleet yksimielisiä siitä minkälainen kuntien yhteistyöhön perustuva kuntia suuremmalla alueella oleva itsehallintoalueen malli sopisi heille ja samanlainen kehitys on myös lapissa jossa ollaan selvittämässä omaa palveluiden järjestämiseen perustuvaa mallia

siksi kansakuntamme tulevaisuuttakin ajatellen olisi erittäin tärkeää että tuettaisiin ja kannustettaisiin ja mahdollistettaisiin myös taloudellisesti että vanhemmat voisivat hoitaa lastaan itse silloin kun lapsi on aivan pieni

verkko ja infrastruktuuripalvelujen tuottajana tulisi olemaan suomen turvallisuusverkko oy kun taas tieto ja viestintäteknisten palveluiden ja integraatiopalveluiden tuotanto siirrettäisiin tori palvelukeskukseen

mieleeni tuli hallituksen kolmen vuoden aikana tekemät lapsilisien ja muiden lapsiperheisiin kohdistuvien etuuksien leikkaukset

tällä ratkaisulla toiminnat joita ohjaavat samat intressit ja jotka tulisi siitä syystä sijoittaa samaan organisaatioon hajautetaan nyt kahteen eri organisaatioon

hallitus on leikannut tosiasiassa kotihoidon tukea muuttamalla tukimuotoa sellaiseksi etteivät lapsiperheet pysty sitä hyödyntämään täysimääräisesti ja nytten viime viikolla tuli tieto että hallitus on päättänyt rajoittaa päivähoito oikeutta mikä sinänsä on ymmärrettävää ja oikeankin suuntainen ratkaisu mutta vain niitten perheiden osalta joille syntyy uusi lapsi vauva perheeseen

turvallisuusverkon palvelutuotannossa keskeinen tehtävä on varmistaa ja turvata toimialan keskinäistä viestintää sekä tarjota toimialaan optimoituja operatiivisen johtamisen välineitä

synergiaedut syntyvät toimialan sisäisen konsolidaation kautta eli sitä kautta että samantyyppiset toimialat sijoitetaan samaan organisaatioon ja yhdistetään samaan yksikköön

sellaisissa perheissä joissa vaikkapa molemmat vanhemmat olisivat kotona työttömyyden tai muun syyn vuoksi ei rajoiteta päivähoito oikeutta mutta niiltä perheiltä rajoitetaan joissa toinen vanhemmista on vanhempain isyys tai äitiysvapaalla

palvelutuotannon hajautus lisää organisatorisia raja aitoja ja raja aidat hidastavat reagointia ja vääristävät tätä tilannekuvaa

kun näitä päätöksiä ja hallituksen arvovalintoja miettii tulee väistämättä mieleen että hallituksen näkökulmasta näyttää olevan tilanne niin että pahin tapahtuma mitä suomalainen perhe voi kohdata on se että perheeseen syntyy lapsi

hallituksen esityksen mukaan verkko ja infrastruktuuripalvelujen tuottajana tulisi olemaan suomen turvallisuusverkko oy kuten edellä totesin

hallituksen esityksessä julkisen hallintotehtävän siirtämistä valtion kokonaan omistamalle osakeyhtiölle on perusteltu sillä että valtion virastoon verrattuna osakeyhtiöllä on paremmat mahdollisuudet pitkäjänteiseen strategiseen kehittämiseen ja investointien hallintaan jossa voidaan joustavasti huomioida myös valtionhallinnon ict palvelutuotannon kokonaisvaltainen kehittäminen

kun me katsomme hallituksen päätöksiä kehyspäätöksiä ja säästöpäätöksiä niin ne kaikki kohdistuvat erityisesti lapsiperheisiin

jos me ajattelemme autoveron korotusta ajoneuvoveron korotusta polttoaineverojen korottamisia asuntolainojen korkovähennysoikeuden rajoittamista ja niin edelleen ja niin edelleen kaikki säästöpäätökset kohdistuvat lapsiperheisiin ja sen jälkeen vielä kaiken päälle ollaan leikkaamassa lapsilisää joka tulee kurjistamaan ennen muuta monilapsisia ja yksinhuoltajaperheitä

perustuslakivaliokunnan lausunnossa on käsitelty julkisen hallintotehtävän siirtämistä yksityiselle palvelutuottajalle erittäin perusteellisesti todeten muun muassa seuraavaa

tarkoituksenmukaisuutta ei ole perusteltu esimerkiksi toimintavarmuuden luotettavuuden tietoturvallisuuden tai riskienhallinnan takaamiseen tähtäävillä perusteilla vaikka sääntelyn nimenomaisena tarkoituksena on luoda edellytykset valtion ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta keskeiselle viranomaistoiminnalle

he eivät arvosta lapsiperheitä ja he haluavat nimenomaan kurittaa niitä perheitä ja niitä suomalaisia jotka rakentavat suomen tulevaisuutta kasvattamalla tulevia sukupolvia

toiminnan pitkäjänteinen strateginen kehittäminen ja erityisasiantuntemuksen takaaminenkaan eivät ole valiokunnan mielestä mitenkään itsestäänselvästi osakeyhtiömuotoisessa palvelutuotannossa turvattavissa paremmin kuin viranomaistoiminnassa

tämä on arvovalinta johon keskusta ei millään tavalla voi yhtyä

lisäksi toiminnan ohjaus ja valvonta olisi todennäköisesti hoidettavissa yksinkertaisemmin ja välittömämmin jos tehtävistä huolehtisi viranomainen

koko turvallisuusverkkoa koskevan lainsäädännön lähtökohtana tulisikin olla turvallisuuslähtöinen ajattelutapa jossa suomen turvallisuusverkko oy suomen erillisverkot oy ja haltik sulautetaan yhdeksi organisaatioksi joka organisoidaan virastomuotoon tuve virastoksi ja jonka tehtävänä on huolehtia kaikista turvallisuusverkkopalveluista turvallisuusviranomaisille

siksi arvoisa puhemies ehdotan että lakiehdotus hylätään

arvoisa puhemies

sen sijaan tämä nyt esitetty asteikkojen kiristys tuntuu etenkin puhtaissa metsätiloissa jotka eivät pääse tämän huojennuksen piiriin ja niissä yrityksissä jotka eivät täytä huojennuksen kriteereitä

monesti ongelmana on se että tämä saatu omaisuus on siinä muodossa että sitä ei pystytäkään helposti realisoimaan ei löydy esimerkiksi ostajia sille yritysomaisuudelle tai jollekin osuudelle joka tarvittaisiin yleensäkin veron maksuun

vero saattaa nousta suureksi jopa satoihintuhansiin helposti jopa miljooniin isoissa perheyrityksissä ja silloin on hankala monesti lähteä sitä yritystä itsessään realisoimaan koska ei löydy tällaisten perheyritysten vaikka ne olisivat isojakin pienille osuuksille ketään ostajaa

olemme rakentaneet vuosien varrella sinänsä hyvän hyvinvointiyhteiskunnan mutta samalla olemme kuitenkin luoneet järjestelmän joka on johtanut yhä useamman työtä vailla olevan laskemaan ja miettimään kannattaako varsinkaan lyhytaikaista tai osa aikaista työtä ottaa vastaan

se mikä pitäisi tehdä on kyllä muuttaa tuota huojennussäännöstöä niin että puhtaat metsätilatkin jos ne ovat toimivia kokonaisuuksia saataisiin huojennuksen piiriin

liian usein kuulee sekä työnantajilta että nyt myös viranomaisilta kertomuksia siitä kuinka työtön työnhakija kertoo ettei häntä tämä työpaikka sinänsä tosissaan kiinnostakaan mutta kun tänne piti te keskuksen määräyksestä tulla työhaastatteluun

tuttu on myös kertomus siitä kuinka työnhakija kertoo yrittäjälle että tämän verran minä saan tukea tekemättä mitään pystytkö parempaan

pääsyyllinen on järjestelmämme jota tulisi tältä osin radikaalisti muuttaa niin ettei kenenkään tarvitsisi koskaan miettiä onko työn ottaminen taloudellisesti järkevää

emme ole samalla tavalla valmiita ponnistelemaan paremman elämämme puolesta kuin aikaisemmat sukupolvet jotka suomen hyvinvoinnin ovat rakentaneet

on helppo jatkaa tästä edustajan erittäin hyvästä puheenvuorosta mikä liittyy näiden tilojen pirstoutumiseen

se antaa suomalaisille kuvan että mitään todellisia uudistuksia ei tarvitse tehdä mitään vaikeita ponnistuksia ei tarvitse tehdä kunhan odotellaan ja otetaan lisää velkaa

meillä on ollut sellainen ilmiö nytten viime voisi sanoa vuosikymmeninä jo että kun nämä eivät ole päässeet tämän huojennuksen piiriin ja varallisuusmassa on kuitenkin aika suuri niin ainoa tapa tavallaan jotta pystytään perintöverot maksamaan on ollut se että myydään koko yritys

silloin yleensä ovat tulleet ulkomaiset sijoittajat pääomasijoittajat tai suuremmat alan toimijat jotka ovat ostaneet nämä suomalaiset perheyritykset

kataisen hallituksen keskeinen tavoitehan oli toteuttaa koko maan laajuinen kuntauudistus jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne

minusta tässä suomi kansakuntana kyllä häviää jos me nämä toimivat kannattavat perheyritykset tavallaan pakotamme tätä kautta siirtymään ulkomaiseen omistukseen

vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluita lukuun ottamatta

olisi mieluummin järkevämpää että ne säilyisivät suomessa silloin ne ovat tänne enemmän sitoutuneita ja investoisivat myös tänne suomeen kuin että omistus lähtee yhä enemmän näistä välillä erittäin menestyvistäkin yrityksistä siirtymään sitten ulkomaille tämän takia juuri

luin mielenkiinnolla viime viikonlopun kokoomuksen puoluekokouksen kuntapoliittista asiakirjaa jossa todetaan että kunta on sopivan kokoinen silloin kun se pystyy elinvoimaisena järjestämään mahdollisimman pitkälle itse laadukkaat terveys ja sosiaalipalvelut ja monipuolisen koulutuksen vastaamaan ympäristön viihtyvyydestä ja turvallisuudesta sekä kokonaisvaltaisesta maankäytön liikenteen ja asumisen suunnittelusta ja toteutuksesta

minusta nämä ovat kauniita sanoja ja hienoja tavoitteita mutta jos ajatellaan tätä päivää ja kuntien arkea niin kuinka moni kunta pystyy tänä päivänä itsenäisesti näistä asioista kaiken kaikkiaan huolehtimaan

pääministeri katainen vastauksessaan keskustan ja muiden oppositiopuolueiden välikysymykseen totesi että poliitikkojen tehtävä on luoda sellainen toimintaympäristö että yritykset voivat työllistää tähän ajatukseen on kyllä erittäin helppo yhtyä ja yhtenä keinona hän mainitsi verotuksen

ei yksikään kunta ei edes helsinki vaan nimenomaan kuntauudistuksen hallituksenkin kuntauudistuksen lähtökohtana on se että pääkaupunkiseudulle tarvitaan laajempaa yhteistyötä kaavoituksen ja liikenteen suunnittelussa

mennään sieltä missä aita on matalin ei vaivauduta edes päivittämään tavoitteita realistisiksi

eräs keskeinen palvelu johon tässä viitattiin on sosiaali ja terveyspalvelut ja hallitus onkin raottanut hieman sitä salaisuuden verhoa mitä sosiaali ja terveyspalveluille tullaan jatkossa tekemään

mutta samalla tulee kuitenkin muistaa että yksikään yritys ei työllistä yhtään työntekijää sen takia että se maksaisi veroja vähemmän

kataisen hallituksen tärkein rakenneuudistus kuntarakenneuudistus on täysin epäonnistunut eikä siihen pysty stubbin hallitus mitään

jos yrityksen tuotteet ja palvelut eivät käy kaupaksi ei tarvita työvoimaa ja silloin ei sanssi korteille eikä alennetulle verolle ole mitään tarvetta

jos pääministeri olisi täällä kysyisin kuinka aiotte tavoitteen saavuttaa ja kuinka paljon säästöjä tästä kuntarakenneuudistuksesta todella tulee

hallitus on omilla toimillaan myös heikentänyt työllisyyttä ja toisaalta tehnyt toimenpiteitä jotka ovat juuri vastakkaisia sen omiin tavoitteisiin nähden

tässä ministeriön vastauksesta käy ilmi että kenties erva alueet tulisivat olemaan kuntayhtymiä kuten edellä edustaja tölli totesi

olisi mielenkiintoista kysyä pääministeriltä että kun hallitus poisti muun muassa edustuskulujen verovähennysoikeuden ja nyt kevään aikana on tullut muun muassa lapin tunturikeskuksista saariselältä leviltä ja ylläkseltä vakavia viestejä että nimenomaan kotimaan yritysmyynti on jopa paikoin romahtanut niin oliko tämä meidän työllisyyden ja yritystoiminnan kannalta viisas päätös viime kädessä

silloinhan käytännössä tapahtuisi niin että emme lakkauttaisi de facto sairaanhoitopiirejä vaan sairaanhoitopiirien alue vain kasvaisi nykyisten erva alueiden suuruiseksi ja tehtäviä jaettaisiin suurempien kuntien kesken

olisin odottanut että kun hallitusohjelmaa käsitellään vain kerran eduskunnassa olisi pääministeriäkin edes hieman kiinnostanut kansanedustajien näkemykset

täällä on tullut keskustelussa esiin monenlaisia huolia tähän metsähallitus lakiin liittyen ja täytyy tietenkin tunnustaa että varmasti osittain ne huolet ovat ihan aiheellisia ja niitä on hyvä varmasti käsitellä perusteellisesti valiokuntakäsittelyssä

olen kuitenkin erittäin huolissani siitä että kunnille aiotaan sysätä suurin osa erikoissairaanhoidon tehtävistä

uskon että kaikki voivat todeta että jos saldo on lopulta työpaikkojen suhteen miinusmerkkinen satoja työpaikkoja jopa niin ne kymmenet miljoonat joita siellä tavoitellaan valtion budjettiin jäävät kyllä saamatta

haluaisin kysyä ministeriltä myös että kun on esitetty tämmöisiä pelkoja että nyt kun metsätalous yhtiöitetään niin se jotenkin avaisi portin että valtion omaisuudesta voitaisiin nykyistä helpommin luopua tai siirtää tämä metsäomaisuus jollekin yksityiselle toimijalle niin minusta olisi tärkeää että täällä kuulisimme

stubbin hallituksen kartassa suomi alkaa helsingistä ja päättyy tampereelle

kuten monet tutkijatkin ovat todenneet suomessa on suurin osa sairaanhoitopiireistä tällä hetkellä sen kokoisia että monet vaativammat tehtävät tulisi hoitaa suuremmilla alueilla

muulle suomelle hallitus kääntää selkää

arvoisa puhemies

eräänä rakennepolitiikan keinona pääministeri mainitsi myös hallituksen päätökset kotihoidon tuen leikkaamiseksi ja subjektiivisen päivähoidon rajaamiseksi

hän totesi että nämä toimet tulevat konkreettisesti kestävyysvajetta taittamaan

jos otan esimerkiksi vaikkapa lapin sairaanhoitopiirin tai länsi pohjan sairaanhoitopiirin lapissa niin voi todeta että kumpikin sairaanhoitopiiri on sen kokoinen että siellä tarvittaisiin tiiviimpää yhteistyötä eikä niinkään kunnille tehtävien siirtoa

yhtiötä niin tätä yhtiöittämistä tietenkin ihan aiheellisesti pystyy kyseenalaistamaan että onko se välttämätön mutta sekin pitää tunnustaa että tämä hankintalain tulo kyllä tuo ihan uuden ulottuvuuden tähän asian harkintaan ja sekin on ymmärrettävä näkökulma

haluan tässä kyllä lausua myös aikalailla epäilykset näiden keinojen suhteen

tosiasiassahan tämä subjektiivisen päivähoidon rajaus ei tule juurikaan helpottamaan työvoiman tarjontaa

nyt kun olen saanut vastauksia ja jonkunlaisia viitteitä siitä miten kenties tullaan organisoimaan tämä mahdollisuus joka joillekin kunnille annetaan perustaa sote alue

sehän ollaan rajaamassa vaan niin että silloin jos perheeseen syntyy uusi lapsi jäädään isyys äitiys tai vanhempainvapaalle niin silloin ei voida viedä sisaruksia päivähoitoon

mutta jos esimerkiksi toinen tai molemmat vanhemmat ovat työttöminä kotona niin päivähoito oikeus täysin on vielä jäljellä

toivonkin että sallittaisiin nyt kuntien vapaasti miettiä vaihtoehtona perustavatko he maakuntatasoisesti sairaanhoitoa ja terveydenhoitoa ja kenties sosiaalipalveluita hoitamaan laajemman kuntayhtymän olkoot se sitten sote alue mikä tahansa mutta kuitenkin niin että ei pakotettaisi kuntia isäntäkuntamalliin tai vastuukuntamalliin eikä myöskään lähdettäisi merkittävässä määrin pilkkomaan erikoissairaanhoitoa

sitä minä en ymmärrä koska en valitettavasti tunne ketään työtöntä joka niin ahkerasti kahdeksan tuntia joka päivä hakisi töitä että puolipäivähoito esimerkiksi ei riittäisi lapselle tässä tapauksessa

tämä vaan osoittaa arvomaailman jossa hallituksen mielestä ehkä pahin tapahtuma mikä perheessä voi tapahtua on että syntyy uusi lapsi ja tätä osoittavat myös kotihoidon tuen leikkaukset jolloin tosiasiassa perheellä ei ole vaihtoehtoa että toinen vanhemmista voisi jäädä kotihoidon tuelle

pitäisikö hänen lopettaa yritystoimintansa ja siirtyä kotiin ja vapauttaa puolet kotihoidon tuesta suorittamaan sitten sitä puolisoa jolla välttämättä ei ole työtä

edustajat männistö ja lindtman ottivat esille hallinto oikeuksien ruuhkatilanteen ja sen että monet tärkeät yhteiskunnalliset hankkeet saattavat venyä jopa vuosia kun prosessin eri vaiheista pystytään valittamaan